siis missä se kollektiivinen vastuu on

mutta jo silloin kun tämä hallituksen esitys oli esittelyssä maa ja metsätalousvaliokunnassa kiinnitin huomiota vajavaaran esittelyn siihen kohtaan jossa hän kertoi vakuusarvojen huikeasta määrästä

sille nettihyökkäysuhallehan me emme voi sen enempää kuin me yleensäkään voimme mutta kaiketikin siinäkin on jokin varmuuden maksimointi olemassa

arvoisa puhemies

sitten toinen asia on tämä työministeri cronbergin asettama työryhmä liittyy tähän samaan asiaan

täytyy antaa erinomaisen suuri tunnustus maa ja metsätalousministeri sirkka liisa anttilalle siitä että hän hoiteli erittäin vaikeat neuvottelut varsin kohtuulliseen tulokseen

kankaanniemi palautti historiaa mieleen se että meillä oli täällä oikein spesiaalilakejakin tarjolla lakialoitteen muodossa professori anderssonin tekemät lakialoitetekstit että saataisiin tämä homma jollakin tavalla oikeudenmukaiseen tilaan

pitäisi tehdä se että me tsadiin perustaisimme sellaisen tutkimus ja neuvontalaitoksen joka pystyy auttamaan sikäläisiä ihmisiä maapallon vaikeimmissa olosuhteissa selviytymään ruokahuollossa omalla alueella

elikkä siis toisin sanoen tavallaan sen haja asutusalueen noteerattava todellinen käypä arvo oli kiinni tässä vakuuksien käytössä

mutta sitten kun ajatellaan että näitä ruvetaan sitten näitä neuvottelutuloksia soveltamaan sen jälkeen kun tuottajajärjestöt kumpikin olivat itse tehneet pohjat mitenkä nämä pitäisi hoitaa nämä asiat miettimättä ollenkaan mitenkä heidän jäsenkuntansa pystyy selviytymään näistä siis näistä lukuisista yksityiskohdista niin sitten tullaan jo äärimmäisen mielenkiintoiseen vaiheeseen jossa pitää katsoa hyviin kaapeissa aina aikaa ja nassa millä tavalla hyvin kapeassa aikajanassa ne toiminnot rakennustoiminnat ja inhimillisen elämän erilaiset ilmiöt voidaan ottaa huomioon sillä tavalla että väliinputoajien määrä putoaa mahdollisimman pieneksi niin siitähän tuli taiteenlaji kerta kaikkiaan

on mielenkiintoista että ed

ruohonen lerner oli kiinnittänyt näihin asioihin huomiota

silloin kun vtvn pääjohtaja esitteli neuvottelukunnalleen tätä tarkastuskertomusta hän suurin piirtein samanlaisiin asioihin kiinnitti huomiota todeten silloin siinä yhteydessä että tällä kertaa ei ole sitten enempää sanottavaa kun asianlaita on niin että sen enemmän sanottavan laillisuuspohja puuttuu

pitää muistaa että tsad on tässä suhteessa afrikassa kaikkein mitenkä sanoisin malliksi sopivin valtio pitkä alue joka on saharassa pohjoisessa aavikkoa ja sitten ulottuu tropiikkiin saakka etelässä

silloin tietysti tulee mieleen se että tämänhän täytyy olla mahdollisimman hyvin hallittavissa olevaa

historiahan on se että näille voimalaitoskunnille luvattiin kuut ja taivaat ja paljon enemmän vielä

henkilökohtaisen palvelun lisäksi tulisi tarjota valmentavaa ja ammatillista työvoimakoulutusta sekä räätälöidä harjoittelupaikkoja ja tuettuja työssäoppimisen mahdollisuuksia sekä palkkatukea

siinä ei voi ajatella mitään muuta kun ajatellaan myöskin sitä perusideaa mikä tällaisilla omaisuuserillä on että niiden pitää olla hallittavissa olevia

elikkä siis silläkin puolella on jumissa kuin vänskän ruuna koko homma

elikkä siellä olisi kaiken mahdollisen kehittämisen mahdollisuudet olemassa ja ruokakriisiä edesauttamassat edustajiaan pertti virtanen

jos koko maahan tulee viisikymmentä työntekijää ja näitä konttoreita taitaa olla vähän enemmän kuin viisikymmentä vielä jäljellä niin sinne tulee niin kuin osatyöntekijöitä jotka sitten käyvät tekemässä näitä tehtäviä eri konttoreissa

siinä suhteessa valiokunta teki minusta erinomaisen hyvää työtä että se päätyi tähän ratkaisuun ja eduskunta pistänee sen nyt sitten myöskin seurantaan täällä tehtävällä päätöksellä

silloin kun asianlaita on näin siis kysymys on eräänlaisesta petoksesta pitäisi myöskin se sitten verotuksellisesti huomioida asia mitä professori anderssonin aikoinaan eduskuntaa varten tekemät lakialoitteet tarkoittivat

mutta sitä vartenhan tämä menee tarkastusvaliokuntaan nyt tästä hetken kuluttua puhemiehen nuijankopautuksella jolloinka siellä kiinnitetään huomiota ja katsotaan mitä tässä suhteessa

timo korhonenkin antoi tulla täyslaidallisen arvioidessaan tätä hallituksen esitystä ja mitä hän puhui äsken niin maatalousvaliokunta on tehnyt varsin hyvää työtä kaikesta päätellen koska puheitten sävy oli muuttunut tällä välin aika paljon

elikkä joskus tuntuu hyvin hyvin vaikealta ymmärtää vikkelien ministerien oivalluksia ja aatoksia jnp

keskustelu on lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

eri asia oli että niitä ei sitten kuitenkaan hyväksytty

lähetekeskustelua varten olisi tehtävissä

mutta arvoisa puhemies hui hai

tämä hallituksen esitys kuuluu siihen sarjaan esityksiä joka on taloustilanteessa pakko ollut eräällä tavalla tehdä symbolinen liike

sitten siihen missä tässä oikeastaan mennään

nyt valitettavasti tietysti opposition äskeiset puheenvuorot olivat aika tavalla paljon oikeaan osuneita koska tiedämme tämän hallituksen esityksen tekemisen jälkeiseltä ajalta että tämä toiveuni ei ole toteutumassa

arvoisa puhemies

ja veroparatiisishow ei kun jatkuu vaan

elikkä olemme menossa finanssikriisistä talouskriisiin työttömyyskriisiin ja nyt sosiaalikriisiin erittäin selvästi

tällä kertaa on hyvin merkittävästä valtiosta kysymys

sehän sijaitsee mukavasti espanjan ja ranskan rajamailla korkealla vuoristossa sopii erinomaisen hyvin veroparatiisiksi ja nyt on siis saamassa tietojenvaihtosopimuksen suomen valtion kanssa

siis nyt ollaan komission päättämien raamien puitteissa katsottu elämään soveltuvat ja rakennustoimintaan soveltuvat ratkaisut niille päivätasaiset ratkaisut millä tavalla tuotanto rytmittyy millä tavalla rakennustoiminnat hoidetaan jnp

tämä tarkoittaa käytännössä sitä että oli aivan mikä hallitus tahansa punainen tai vihreä tai kukertava tai kirjava taikka mikä tahansa sinipunavihreä hui hai niin joka tapauksessa nämä tilanteet ovat edessä ja ne pitää pystyä jollakin tavalla ratkaisemaan

elikkä toisin sanoen valitettavaa on että tähän on ajauduttu ja joka tapauksessa lasku on maksettava ja se lasku maksetaan velkarahalla nyt tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

olisi ollut erittäin toivottavaa että todellakin valtiovarainministeriö olisi tuonut tämän koko paketin monta kymmentä näitä tietojenvaihtosopimuksia yhdellä kertaa että niistä olisi käyty yhdellä kertaa keskustelu

tämän parempaan ei olisi näillä eväillä pystynyt millään

enemmät sanomiseni asiasta jätän siihen kun ensimmäinen käsittely on kun asia valiokunnasta palaa takaisin

silloinkin olin täällä käyttämässä puheenvuoroja tästä samaisesta pöntöstä

arvoisa puhemies

nyt se laitekanta uusitaan baltian maissa jälleen kerran suomalaisella pääomalla niin että halvalla menee ja siinä kaikki elikkä siis sillä tavalla luodaan pohjaa pois

jos ajatellaan pikkuisen pitemmälle tätä savottaamme niin näihin kysymyksiin jotka tässä äskeisessä puheenvuorossa tulivat esiin pitäisi saada semmoinen ajantasainen tieto joka kertoo mikä on näitten tilaajaporukoitten todellinen valmiustila ja onko nyt mahdollisuutta esimerkiksi virolaisten viranomaisten kanssa keskustelemalla päästä johonkin keskinäiseen diiliin siitä millä tavalla ohjeistetaan käytäntö

toinen on että oulun selvitys osoitti harvinaisen selvästi sen että ne yritys tai toimintamallimuodot jotka ovat tehokkaita tässä tilanteessa ovat sosiaaliset yritykset ja niitten kaltaiset työpajat ja kolmannen sektorin toimijat

arvoisa puhemies

edustajat mustajärvi ja kähkönen esittelyissään siitä mitä maa ja metsätalousvaliokunnassa tapahtui poikkesivat toisistaan yhdessä olennaisessa kohdassa

ne ovat riittävän fleksiibelejä vastaamaan kaikenlaisiin päivittäisiin tilanteisiin

täällä eduskunnan remonttityömaalla rakennustoimikunta saattoi todeta että ero tarjouksissa on olemassa

sen sijaan ed

siinä oli neljänneksen kolmanneksen ero palkkatasoissa jos minä oikein muistan jnp

ja se mitä ed

kähkönen tapahtuiko sillä tavalla että ne tekstiosat jotka te ehdotitte lausuntoon muuttuivatkin sen päivän puolenpäivän aikaan niin että minä olin pakkotilassa että saati

niin kuin sanoitte kukaan ei enää välitä yhtään mistään ja tässä on viestiä ministerillekin että työmaata riittää

herra puhemies

aivan lyhyesti kommenttina ed

ainut mitä hän ei pystynyt sanomaan oli se onko se lehman brothers vai joku muu putiikki joka ensimmäisenä kaatuu mutta mekanismin hän kertoi ja kaikki kertoi päivämäärä jäi kertomatta mutta

minä sanoin että no en missään nimessä ole sitä mieltä minä olen hyväksynyt ainoastaan sen tekstin minkä ed

jos ottaa käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön

siis ilmaisu että oli yksimielinen se oli muodollisesti sitä tämän suhmuroinnin tuloksena mutta se ei ollut asiallisesti sitä

mustajärven heittoon näistä susien ryntäilystä sieltä itärajan takaa hän varmaankin tarkoitti tuskin ruotsin puolelta tai norjan puolelta kommentoin kahdella tavalla

ensinnäkin minullakin joka olen jopa väitellyt tästä aiheesta joskus maailmassa tohtoriksi oli väärä käsitys siitä että niitä tulisi sieltä vähän kauempaa

edelle kun on tämän laatuisesta lainsäädännön systematiikasta kysymys siis rikoslain systematiikasta kysymys niin on noudatettu rikoslain systematiikkaa noin lyhyesti sanottuna

se sopisi siihen ekspansiojärjestelmään mutta tämä geneettinen tutkimus osoitti että se ei pitänytkään paikkaansa

tietysti täytteeksi kelpaavat vain sellaiset jotka ovat niin sanottuja reviirinsä jättäneitä

karhunpennut ovat varsin vilkkaita vempuloita mutta karhuemolla on pentuihinsa emännän valta täydellinen

kun sapuskaa pitää etsiä itselle niin se emokarhu komentaa ne jonkun kaatuneen puunrungon alle tai viereen tai johonkin sellaiseen sopivaan varjoisaan paikkaan jossa musta ei näy valkoisella elikkä hangella ja lähtee omille teilleen ja palaa sitten hakemaan ne pennut

sillä tavalla sitä metsästäjää sitten houkuteltaisiin ampumaan se emokarhu ja sitten alkavat kauheat selittelyt että enhän minä nyt voinut tietää kun olivat puolen kilometrin tai kilometrin päässä ne pennut

mutta lopputulos on se että emo on ammuttu niiltä pennuilta ja jos ei niitä pentuja kukaan käy siellä pelastamassa mehän otimme niitä eläintarhalle oulun yliopistoon tällaisessa tilanteessa juuri niin siinä tapauksessa ne jäävät sinne nälkäkuolemaan

ikään kuin se olisi saavuttanut jonkin sellaisen ehdottoman oikeuden haasteen oikeellisuuden asteen korjaa oikeellisuuden asteen niin että siihen pitää täysin kritiikittömästi suhtautua ja ottaa se annettuna totuutena ex cathedra ja se on minusta erittäin kohtalokasta suhtautumista

arvoisa puhemies

ensinnäkin se että stora enson ja upmn lahja suomen kansalle ja suomen valtioinstituutiolle on se että ne ovat brasilian ja uruguayn toiminnoillaan tehneet suomesta siirtomaavaltion

aivan erikoisesti tähän liittyy se että on niitä on sello ja joka on otettu mihin kun paikka osoitetaan eun ansioksi sellainen asia jossa on vain kysymys oppivasta organisaatiosta

se tarkoittaa sitä että se mistä meidän pitää kantaa huolta sen sijaan että tällaisista asioista joudutaan kantamaan huolta on se että biojalostukseen jnp

sekin on arvo sinänsä mutta ei pitäisi omia itselleen sellaista taikka ruveta sivusta osoittamaan ansioksi sellaista mikä ei sitä ole

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen nyt joutui poistumaan kesärantaan takaisin mutta pöytäkirjan kautta hänelle välittyy viesti seuraavasta ihan olennaisesta asiasta

sehän on usalainen keksintö

suurten järvien alueella muutama osavaltio ja niissä suuret saastuttavat teollisuusyksiköt huomasivat että nyt on kaikkien edun mukaista se että tähän jollakin tavalla luodaan taloudellinen mekanismi sille että tämä loppuu tai ainakin vähenee merkittävästi muuten käy todella ohkoosesti

se kuuluu näin

komissio on pyrkinyt korjaamaan tilannetta parantamalla rekisterijärjestelmän turvallisuutta ja luotettavuutta uuden sääntelyn avulla

tämä vaatii selvityksen

mitä se fyysisesti käytännössä tarkoittaa

arvoisa puhemies

tätä hallituksen esitystä on perusteltu nimenomaan kilpailusyillä ja niillä syillä sitä voidaankin perustella

sitähän me tarvitsemme sen takia että oinoset ovat galluppiensa kanssa koko ajan hengittämässä niskaan

se oli rikkidioksidipäästöistä kysymys silloin mutta yksi hailee mikä se oli

eräät laskevat kyllä sen rajan ihan toisella tavalla olemme viime aikoina sen huomanneet

toinen on bat best available technology bat systeemi

heitä joilla on todella varallisuutta tämä ei tietysti koske ollenkaan sillä he käyttävät sijoitusvakuutussysteemiä jossa he syövät sitä sijoitusvakuutuksen pääomaa kun tarvitsevat rahaa ja tuotot jäävät verottomina sinne kasvamaan

sehän oli kanssa suurten yhtiöitten yhteistyön tulosta jossa ruvettiin miettimään että jotta kilpailutuksessa saataisiin osoitettua jotakin helpolla tavalla ettei tarvitse kaikkea perustavaa laatua olevalla tavalla kuvata niin helpotetaan sitä yhteistä toimintaa koska se muuten tulee niin kalliiksi kuvata mitä meillä on tarjolla

siitä sitten tuli taas käytäntö jota oli ihan hyvä ruveta muittenkin käyttämään hyväkseen mutta se ei ole välttämättä best available technology koska se voi olla teoriassa paljon parempaakin mutta kuitenkin se on niin kuin käyttöväline

zyskowiczille se että minulla on henkilökohtaisia kokemuksia ihan tuoreita maasta jossa on se ihannetila mitä kuvaatte yhdysvalloista missä olen käynyt luennoimassa

sen infrakustannukset juuri siinä täydellisessä vapaudessa ei mitään rajoituksia kaupat saavat olla koska tahansa auki ihan mitenkä tahansa ovat valtavat

uusiutuva energia euroopan yhteisön sisällä

niistä on ollut seurauksena että luonnonvarat ovat jo nyt ehtymässä aivan pikavauhtia ja myöskin kaikkien ihmisten luottolimiitit ovat kreditkortilla menneet umpeen jo ajat sitten ja koko yhteiskunta on pysähtymässä

euroopan yhteisön komissio ei korvaansa lopsauttanut näille asioille kunnes sitten tuli pakkotilanne ja kunnes tuli obama joka huomasi että meille käy todella huonosti tässä ja sitten otettiin se niin kuin omaksi ja se on hyvä asia kerran mutta sitä ansiota ei pidä liioitella vaan ottaa se oikein arvioituna

aivan lyhyesti

niin ja kiusallista tässä koko hommassa on että tämä velkarahalla rahoitetaan elikkä lapsenlapsemme yrittävät nyt maksaa tämän laskun mikä tästä kaikesta seuraa

joka tapauksessa ollaan tilanteessa että energiatehokkuutta pitää lisätä huikeasti ja silloin pyörääkään ei kannata uudelleen keksiä mutta ei myöskään tehdä siitä uskonnollista asiaa

mikäli nyt muistan oikein hänellä on lomaviikko juuri tämä viikko yksi joka tapauksessa nyt tässä joulukuun alussa

tämä tilanne ilmiselvästi menee niin huonoksi alkavan vuoden ja sitä seuraavan vuoden aikana että toivon hartaasti että aivan oikea kolmikanta löytyy taas yhteiskuntaan

minusta oli aika mielenkiintoista että silloin kun olin vetämässä liikennevaliokuntaa tai muutoin sillä

tähän keskusteluun

valitettavasti sillä miljardilla jolla tässä pelataan ei ole ollut mitään sellaista vaikutusta mitä hallituksen piirissä kaavailtiin ja mietittiin ja toivottiin